kyseinen kohta olisi tullut muuttaa sellaiseen muotoon että törkeä tekomuoto olisi kyseessä silloin kun pyyntitapa tai väline on laiton tai kun metsästyksessä on käytetty moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai kun muuten teko on häikäilemätön

edes saamelaisalueen kunnille ei tälläkään hetkellä turvata riittäviä resursseja vanhustenhoitoon ei vaikka saamelaisten asema on tunnustettu perustuslaissa ja se että tätä asiaa ei ole kyetty hoitamaan on jo kansallinen häpeä

kun karhun kevätpyynnin palauttaminen on noussut taas keskusteluun ja viimeksi sen teki ministeri anttila sallassa maanantaina niin siitä on luotu kauhukuvia kuinka emokarhu ja pienet karhunpennut tapettaisiin keväthangelle

siitä kuitenkaan ei ole kyse

kevätpyynti on ikiaikainen pyyntimuoto ja sen salliminen tehostaisi salakaatojen estämistä kun metsässä olisi juuri kriittisinä aikoina hiljaisia hiihtomiehiä kuulevia korvia ja näkeviä silmiä

siinä suhteessa se on ideologisen yksityistämisensä vanki

esitetty muutos selkeyttäisi lain tulkintaa eikä millään tavalla haittaisi luvattoman metsästyksen tutkintaa johon hallituksen esityksellä halutaan puuttua

heikkinen totesi että maaseudulla iloitaan näistä yhteyksistä

siinä mielessä ihmettelen kyllä tätä lakivaliokunnan linjaa että se ei millään tavalla huomioinut maa ja metsätalousvaliokunnan perusteltuja esityksiä

viime kesänä siellä täydellinen tietoliikennemotti kesti viikkokausia

niihin sovellettaisiin joko de minimis sääntöä tai ryhmäpoikkeusasetusta ja kumpikin vaihtoehto tietää katastrofia kolmannelle sektorille

läänin valmiusjohtaja sanoi että se koskee niin pientä määrää kotitalouksia että ei aihetta erityistoimiin

toivon että myös tämän sektorin vastuuministerit miettivät mitä muutos tarkoittaisi haja asutusalueilla tai ylipäätään kolmannelle sektorille

kuinka tämän tyyppisten ongel mien ratkaisuun ministeriössä on nyt valmistauduttu etteivät nämä enää toistu

arvoisa puhemies

nyt pääministeri kiviniemen hallituksen aloitettua työnsä valittua talouslinjaa perustellaan nimenomaan ennusteilla ja ne tarjotaan meille ikään kuin totena

zyskowiczille että minä olisin mielelläni ottanut enemmän vaalitukea sekä yritykseltä että ammattiyhdistysliikkeeltä

erityisen huolestuttava tilanne on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla

virta pitkäaikaistyöttömyyteen on kääntynyt jyrkkään kasvuun ja syy on viime vuodessa

kyllähän yritykselläkin on mahdollisuus piilottaa tukensa siihen yritystoimintaan antaa hyvin monimuotoisena kanavoida se niin että yritys saa siitä huojennukset

onko järkevää kuntien henkilöstöpolitiikkaa että valtio antaa satoja miljoonia euroja tukea siihen kunhan työnantaja vaan maksaa riittävän pientä palkkaa

zyskowicz siihen näettekö te mitään ongelmaa siinä että valtion osaomistamat yhtiöt ovat antaneet teille vaalitukea ja teillä on valtiovarainministerin paikka ja teillä on omistajaohjauksesta vastaavan ministerin paikka

nythän hallituksen toimet jäävät pahasti puolitiehen

pääministeri kiviniemen hallitus on neljäs keskustalaisen pääministerin johtama hallitus joka ei korota työttömyydenaikaista perusturvaa senttiäkään

myös arvonlisäveron korottaminen on ristiriidassa julki lausuttujen työllisyystavoitteitten kanssa

arvonlisäveron korottaminen on nimenomaan työn verottamista ja iskee kipeimmin palvelualojen yrittäjiin joista monet ovat naispuolisia yksinyrittäjiä

hallitus pahentaa työttömyystilannetta myös omatoimisesti

edustaja yrttiaho toi omassa puheessaan julki hyvin selvästi ne perustelut joiden takia tämän asian hallituksen esityksen käsittely olisi pitänyt olla laajempaa avoimempaa perusteellisempaa kun on kyse vaikka täällä puhutaan tiedon suojaamisesta niin voi aivan hyvin käyttää tätä sanaa tiedon salaamisesta

äärevät luonnonolot pitkät etäisyydet harva asutus ja se että paikalla oleva väestö moninkertaistuu matkailukautena asettavat aivan erityiset haasteet pohjoisessa

jos lapissa leviää huhu siitä että porojen kimppuun käynyt karhu on päässyt keväthangilla hengestään niin jo on helikopteria ja kelkka ja autopartiota liikkeellä

jos on salailua koskeva hallituksen esitys sitä suuremmalla syyllä se pitäisi käsitellä julkisesti mahdollisimman avoimesti ja on aivan paikallaan viitata myöskin niihin sopimuksiin joita suomi on tehnyt israelin yhdysvaltojen tai sitten euroopan unioni nato osapuolen kanssa

näiden asioiden arviointi pitää kyllä ottaa esille myöskin sitä taustaa vasten mitä kaikkea on tapahtunut vankikuljetuksissa ja joko oletetuissa tai todellisissa ihmisoikeusrikkomuksissa ja rikoksissa

porotalouden ongelmien sivuuttaminen sekä ainutlaatuisen elinkeinon ja kulttuurin ajaminen ahtaalle on osoitus olemattomasta alue ja työllisyyspolitiikasta

siitäpä syystä vaikka on ilmeinen pelko että jäämme edustaja yrttiahon kanssa kahden kannatan hänen esitystään valiokuntiin lähettämisestä

arvoisa puhemies

siinä suhteessa keskustan puheenjohtajan ja pääministerin vaihdos ei muuttanut mitään sen pääministeri kiviniemen tänään aamupäivällä pitämä puhe ja linjanveto osoitti

todellista valtaa hallituksessa käyttää kokoomus ja he ovatkin onnistuneet ostamaan veronmaksajien varoilla oman kannattajakuntansa tyytyväisyyden

tällä hetkellä hallitus käy viivytystaistelua sen suhteen että parhaillaan valmisteltava leikkauslista pystyttäisiin pitämään pimennossa seuraaviin eduskuntavaaleihin asti ja vasta hallitusneuvotteluissa kun ilmeisesti keskustassa ja kokoomuksessa lasketaan sen varaan asia nostetaan esille mutta kansalaiset eivät eduskuntavaaleissa tämän leikkauslistan sisältöön pääse ottamaan kantaa

paljon reilumpaa olisi se että se leikkauslista tuotaisiin ennen eduskuntavaaleja kansalaisten arvioitavaksi

nykyinen oikeustila jonka mukaan murhan valmistelu ei ole kriminalisoitu vaikeuttaa osaltaan poliisin rikostorjuntaa ja koetaan laajasti oikeustajua loukkaavaksi

minäkin olin toiveikas työelämävaliokunnan lausunnon ja sen hyvin täsmällisten perusteluitten jälkeen että tämä kuuden kuukauden raja olisi muuttunut joksikin muuksi mutta ei

valpas tuossa kertoi hyvin sen kuinka nämä menevät yksi yhteen tämän vastalauseen ja sitten työelämävaliokunnan lausunnon sisältö

tulee mieleen äsken jätetty lakialoite jossa puututaan siihen että terroristien kouluttaminen ja kouluttautuminen terroristiksi ovat aivan eri kategoriassa nykyisen lainsäädännön mukaan

uskon että tämä hiljaisuus merkitsee sitä että he kuitenkin sitten liisivät niistä kannoista mitä ovat työelämävaliokunnan paperiin kirjoittaneet

eihän meistä kukaan pysty sanomaan sitä kuinka moni turvapaikanhakijoista työllistyy kolmen kuukauden kuluessa tai kuuden kuukauden kuluessa toivon mukaan mahdollisimman moni

mutta kysymyshän onkin siitä miksi rakentaa semmoista byrokratiaa mille ei ole olemassa mitään tosiasiallisia eikä ainakaan näytettyjä perusteluita

lähtökohdan minusta pitää olla se että on hyvää eikä rakenneta turhia esteitä hyvä jos turvapaikanhakijakin työllistyy ja mahdollisimman nopeasti eikä rakenneta turhia esteitä sille

mutta työperusteisessa maahanmuutossa jolloin maahanmuuton syy on työ ja se työ on olemassa ja se työsuhde on tosiasiallinen ja työnteon ehdot sen mukaisia mitä pitää maassa ollakin ja on vielä olemassa tarveharkintaisuus elikkä arviointi siitä onko suomesta saatavissa niihin töihin omaa työvoimaa ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa minusta vasemmistoliiton kanta on looginen molemmissa ulkomaalaislain käsittelyissä

murhan valmistelurikos kattaa kaikki murhan tunnusmerkistön täyttämät esivalmistelut joihin liittyy joko jonkun kolmannen henkilön murhaamisesta sopiminen tai taloudellista arvoa sisältävä vastike teon suorittamiseksi taikka tekovälineen hankkiminen valmistaminen antaminen vastaanottaminen säilyttäminen tekoa varten teon suunnittelu tai muu rikoksentekovälineen käyttäminen joka on tarkoitettu murhan tekemiseen olosuhteista pääteltävissä olevalla tavalla

on ollut hyvä huomata puolustusvaliokunnan lausunnon eriävän mielipiteen pohjalta kuinka jämerästi edustaja yrttiaho on puolustanut vasemmistoliiton linjaa

on hyvä että ed

että peräsin teidän kantaanne siihen kun aikaisemmin sanoitte että ymmärrätte sen jos joku tulee tänne työn perässä ette ole siitä niinkään huolestunut mutta sen takia olette jos tänne tullaan muuten ei niinkään työn perässä

hän esittää muun muassa torjuntahävittäjien niin sanotusta rynnäkköaseistuksesta luopumista ja on mielenkiintoista seurata tulevassa äänestyksessä kuinka moni niistä vasemmistonkin kansanedustajista jotka vielä viime kaudella vastustivat ankarasti laillisia metsästysaseita nyt äänestävät silmää räpäyttämättä hornetien rynnäkköaseistuksen puolesta

ehdotetun valmistelurikoksen tuomittavuus rajataan siten että pykälässä mainitut tunnusmerkit täyttävä rikos tuomitaan valmistelurikoksena ainoastaan mikäli tekoon syyllistynyt toimii tahallisesti ja mikäli tekoon syyllistynyttä ei voida tuomita murhan tunnusmerkit täyttävästä rikoksesta tai murhan yrityksestä

jos te kuitenkin olette sitten vaikeuttamassa turvapaikanhakijoitten työllistymistä edes teoreettista työllistymistä niin teidän linjanne ei ole johdonmukainen

hän on esittänyt että afganistanista joukot pitää vetää nopeasti pois ja näiden voimavarojen suuntaamista siviilioperaatioksi

ne kaikki ovat asioita jotka minäkin allekirjoitan mutta siitä huolimatta selonteossa jää aika paljon isoja asioita auki

mutta ministeri räsänen kuinka hyvin te tunnette tilanteen ylipäätään lapissa ottaen huomioon mitä on tapahtunut poliisin tullin ja rajavartioston henkilöstömitoituksessa ja että hätäkeskus on siirretty jo ouluun

edustaja kymäläinen kertoi täällä siitä mitä lukee tästä nato jäsenyyden hakemisesta sen valmistelusta

on totta että hallitusohjelmassa todetaan että nato jäsenyyden hakemista ei valmistella mutta sehän ei suinkaan tarkoita sitä ettei nato jäsenyyttä voida valmistella

on aivan selvää että nato lähentymistä jatketaan ja samalla halutaan tehdä entistä tiukempia kansainvälisiä sitoumuksia

se joka kieltää tämän kehityksen ei tunne asioitten laitaa tai sitten laittaa kiusaantuneena silmänsä kiinni

samoin vahvistettiin useampi sotilaallisen yhteistyön salaamissopimus ja osallistumista nato maa islannin ilmatilan valvontaoperaatioon alettiin valmistella

mielenkiintoista on seurata sitä kuinka matalalla profiililla tämä islanti kysymys eduskunnassa ja hallituksessa yritetään sivuuttaa

tuo historiallinen päätös yritetään naamioida tavanomaiseksi harjoitukseksi vaikka koko operaation luonne ei ole muuttunut miksikään

jos kyseessä on tavanomainen harjoitus niin mikä lisäarvo islannin ilmatilassa harjoittelusta sitten saavutetaan

eikö sellaisia harjoituksia voisi entiseen tapaan järjestää jommallakummalla puolella tornionjokea pohjoisimmassa ruotsissa tai suomessa niin kuin tähän asti on tehty

on ollut aika lailla järkyttävää seurata kuinka vasemmistolaiset ministerit ovat valmiit osallistumaan pääministeri kataisen johtaman hävittäjälentolaivueen toimintaan islannin ilmatilassa kuin punainen paroni ikään

saattaa tulla ehdotuksia laajemmasta valiokuntakäsittelystä ja sanoin jo etukäteen että arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nauclerin puheenvuorossa käsiteltiin marjanpoimijoitten tilannetta

puolustusministeri haglund kiirehti kahden ruotsalaisministerin kirjoituksen ja kannanoton jälkeen joita on tulkittu hyvin vaihtelevasti puhumaan jopa maiden välisestä puolustusliitosta

on aivan tosi että heidän asemastaan on keskusteltu paljon mutta kyse on myöskin äärimmäisen tärkeästä toiminnasta sen kannalta että jos halutaan että suomessa on ylipäätään tuon tyyppistä marjanjalostusta niin kuin tällä hetkellä on niin pelkästään kotimaisin poimijavoimin ne marjat eivät lähde liikkeelle

ilmeisesti kävi niin että tasavallan presidentti niinistö löi keskustelulle jarrut päälle kun hän itse oli uudenvuodenpuheessaan vähän aiemmin puhunut suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan ennustettavuudesta ja kuitenkin hallituksen puolustusministerin kannanotto oli aivan jotain muuta

oikea tapa tähän puuttua on minusta tiukat viisumiehdot niin että viisumin myöntämisen ehtona olisi se että edellisenä vuonna edellisenä satokautena on toimittu niin kuin on sovittu ja että kaikki sellaiset ikävät puolet mitä tässä marjanpoimijoitten tuonnissa suomeenkin on on saatu karsittua

kyllä puolustusministerikin joutuu myöntämään että tällainen valtioitten välinen sopimus johtaisi itsenäisestä puolustuksesta luopumiseen eikä sattumaa liene se että on avattu keskustelu mahdollisuudesta luopua osin avainpuolustuskyvystä eli joistain puolustusjärjestelmän suorituskykyalueista

viimeinen vaihtoehto jos puhutaan luonnonmarjojen poiminnasta on että lähdetään rajamaan jokamiehenoikeuksia koska se voi käydä hyvin nopeasti sitten paikallisen väestön oikeuksien puolelle

mutta viisumikäytäntö sen tiukentaminen ja valvominen voi olla kaikista tehokkain lääke

selonteossa korostetaan sopimuspohjaisen yhteistyön lisäämistä ennen kaikkea pohjois euroopan pohjoismaiden sekä usan ja naton kanssa

kannattaa huomata mistä sanoi myöskin ulkoministeri debatissa että juuri suomi ja ruotsi ovat olleet erityisen aktiivisesti edistämässä euroopan unionissa yhteistyötä usan kanssa

mutta on aivan selvä asia sekin kun tänä päivänä on keskusteltu niin paljon rahasta että mitä enemmän suomeen rakennetaan nato yhteensopivaa teknoarmeijaa ylimitoitetuin hankintaohjelmin sitä kapeammaksi tulee liikkumatila entisen linjan säilyttämiseksi

vielä jatkoksi ensimmäiseen puheenvuoroon

siellä syötetään omat porot pedoille ja sitten poronlihanjalostaja tuo siperiasta lisää poroja lappiin jotta on mitä jalostaa

reijonen sanoi voisiko ministeri vielä selventää sitä että jos nyt esimerkiksi aletaan karhun pyyntimääriä kiintiöitä rukata aletaan aluejakoja muuttaa niin kuinka se päätösprosessi etenee nyt tämän uuden organisaation mukaan

jos haluamme muuttaa esimerkiksi keskisessä lapissa hirvenpyyntiaikoja nythän se aikaistettiin neljässä pohjoisimmassa kunnassa mikä oli ihan oikea päätös niin miten jatkossa jos pakkasta hyvin ja jää aikaa

kähkönen että jos olen metsällä koirani kanssa ja näen suden niin kyllä minä sen suden lopetan enkä jää sitten odottamaan sitä että se susi lopettaa sen minun koirani

ja kun sitten täällä vielä mainittiin tämä törkeä metsästysrikos niin pitääkö paikkansa että suunnitellaan peräti neljän vuoden maksimituomiota

ja sitten sen jälkeen kun asiasta on ilmoitettu poliisille oikeuslaitos päättää siitä mikä on ampujan kohtalo

minä tiedän että se ei ehkä ole suoraan ministerin yksinään vastattavissa mutta tiedän että olette ehkä paremmin ajan tasalla kuin muut siitä asiasta

aivan samalla tapaa ymmärrän kyllä sitä lampuria joka on nähnyt kymmeniä tapettuja ja raadeltuja lampaita joilta osalta on syöty puoli turpaa pois toisia raadeltu mitä mitenkin että jos tämä lampuri sitten tapaa esimerkiksi karhun lampaiden lähettyviltä niin kyllä sen karhun lopettaminen on aivan ymmärrettävää ja minun mielestäni myöskin hyväksyttävää varsinkin tilanteessa jossa häirikköpedon poistamiseksi myönnettävä lupa on tulossa mutta viipyy byrokratian rattaissa

jos tätä neljän vuoden maksimirangaistusta vertaa siihen mitä saa esimerkiksi raiskauksesta tai taposta niin se kyllä kuulostaa äärimmäisen kovalta tuomiolta

minun mielestäni tämmöinen juridinen saivartelu siitä onko tämä karhu jos se on jo tappanut muutaman kymmentä lammasta juuri siinä sillä hetkellä uhkaamassa muita lampaita on toisarvoista siihen verrattuna mitä tämä peto on jo saanut aikaiseksi

ja minkäpä muun takia se peto enää viipyisi siellä karjan lähellä kuin sen takia että tahtoo aiheuttaa lisää tuhoja

minulle kaikki ympäristöasiat ovat aina olleet tärkeitä mutta kahta asiaa olen tässä salissa vuosien aikana sairastanut erityisen paljon

aina kun on päästökaupasta äänestetty täällä minä olen ollut päästökauppaa vastaan ja yksinkertaisesti siitä syystä että vaikka tarkoitus olisi hyvä niin en usko pakolla tämmöiseen kapitalistiseen kauppamekanismiin pakotettuun malliin jossa on valtavia vapaamatkustajia

itse asiassa tämä mekanismi voi johtaa siihen että tuotanto siirtyy entistä enemmän semmoisiin maihin joissa ei ole alkeellisintakaan ympäristöteknologiaa eikä ympäristölainsäädäntöä

tässä rikkidirektiivissä on sitten se että vaikka valiokunnan puheenjohtaja sanoi kyllä että pelisääntöjen pitäisi olla yhtenäisiä eun sisällä ja globaalisti niin ei todellakaan ole

arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä sitä että kun euroopan komissio tulee tai ainakin sen sanotaan tulevan niin monessa asiassa väliin silloin kun se vahtii nimenomaan kilpailuvaikutuksia ja sitä saako joku suhteetonta kilpailuetua niin tässä se ei kuitenkaan toimi niin

jos tehdään niin kuin alun alkaenkin virhepäätös sen suhteen että suomalainen teollisuus laitetaan heikompaan asemaan ja sitten sanotaan että kompensoidaan se niin kyllä kai ne kompensaatiotkin maksaa aina joku